arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

tuntuu ensin vähän oudolta mitä sillä tarkoitetaan mutta sillä ehdotetaan säädettäväksi tutkintojen ja muun osaamisen kansainvälisen ja kansallisen vertailtavuuden helpottamiseksi suomen kansalliseen koulutus ja tutkintojärjestelmään kuuluvien tutkintojen ja oppimäärien sekä muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien keskinäiset suhteet ja ne määritellään osaamisen perusteella kahdeksaan eri vaativuustasoon

näistä vaativuustasojen kuvauksista ja tutkintojen oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta näille eri vaativuustasoille päätetään asetuksella

tässä esityksessä tehdään kolme asiaa

ensinnäkin luodaan yhteinen valtakunnallinen yhteishaku korkeakouluihin toiseksi ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville voidaan varata kiintiöt ja kolmanneksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi tämän uuden yhteishaku ja valintajärjestelmän edellyttämät tietovarantoa koskevat säännökset

arvoisa puhemies

tähän viitekehykseen ei ole tarkoitus sijoittaa ollenkaan täydennyskoulutusta vaan tutkintoon johtava koulutus kaiken kaikkiaan

täytyy kyllä ilolla todeta miten hienoa on kun kulttuuri liikunta ja nuorisopuoli saavat valtavasti lisää rahaa ja voin todeta että kaikki tahot sillä puolella ovat olleet erittäin tyytyväisiä tähän budjettiin

tämä on hyvin lyhyt esitys ja se pohjautuu eussa käytännössä oleviin tasoihin sen takia että tällä halutaan parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä sen toimivuutta halutaan lisätä tutkintojen kansainvälistä ja kansallista läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta koska halutaan edistää liikkuvuutta

erityisen iloinen olen tästä liikkuva koulu hankkeesta koska lasten ja nuorten liikunta on ollut tapetilla nyt pitkään ja tämä varmasti tuo hyviä tuloksia ja saamme näistä kulttuuri liikunta ja nuorisopuolen rahoista varmasti tulevinakin vuosina nauttia hyvin

yhteishaun luominen on erittäin kannatettava asia sillä tällä hetkellä koulutukseen on olemassa lukuisia eri väyliä ja opiskelijan kannalta on erityisen hyvä asia että näitä hakuväyliä voidaan yhdistää yhdeksi väyläksi helpompi silloin käyttää

on hienoa että ne on osattu myös kohdistaa juuri niihin kohtiin jotka ovat olleet kipupisteitä näillä aloilla

eri maiden tutkintoja on hyvin vaikea vertailla ja sen vuoksi tämä on eräs keino miten näitä tutkintoja voitaisiin verrata toisiinsa

asia on hyvin vaikea miten sitä yleistä osaamista sitten voidaan vertailla ja määritellä mutta tämä liittyy tähän ja se määritellään myöskin asetuksella

toinen asia on että ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien osalta voidaan perustaa kiintiö

tällä hetkellä kuitenkaan saamamme tiedon mukaan yksikään korkeakoulu ei ole ajatellut näitä kiintiöitä perustaa

valiokunta kiirehtiikin hallituksen esityksen antamista toisen vaiheen toteuttamiseksi

toisessa vaiheessa nimittäin näille muillekin hakijoille jotka eivät ole näitä ensikertalaisia pitää luoda omat väylänsä

huomioitavaa on että kaikkia hakijoita tulee kuitenkin kohdella yhdenvertaisesti jotta jokaisen hakijan oikeusturva toteutuu

eri tiedekuntiin on erilaiset hakijamäärät erilaiset ryhmät erilaiset sisäänottolukumäärät ja kun tässä kuviossa sitten mietitään näitten eri hakijoitten välistä kohdentamista niin on hyvin tärkeää katsoa että tämä yhdenvertaisuus todellakin toteutuisi

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille että jos lukion oppimäärä suoritetaan eikä suoriteta sitten enää ylioppilastutkintoa niin silloin ei olisi enää kategorisesti

ei ammattikorkeakoulujen tarvitsisi enää kategorisesti näitä ottaa huomioon vaan voisi tapauskohtaisesti harkita ja silloin tämä tilanne voisi johtaa hakijoiden epätasa arvoiseen kohteluun ammattikorkeakoulusta riippuen

arvoisa puhemies

tämä mietintö oli yksimielinen

on totta ed

tämä tuo lisää aikaa siihen opiskeluun ja sitä paitsi kun opiskelija valmistuu niin tuleva työnantaja edellyttää että opiskelijalla kuitenkin on sitä työkokemusta joten siinäkin suhteessa tämä on vähän ristiriitaista niin että todellakin opiskelijoille tämä on hyvä asia

arvoisa puhemies

sitten tästä rakenteellisesta uudistamisesta mikä tässä koulutuksen oppilaitosten ympärillä tapahtuu voidaan säästää ilman että koulutuksen laatu kuitenkaan kärsii ja että opetuksen saatavuus kuitenkaan kärsii

arvoisa puhemies

sitten on vielä hienoa se että juuri perusopetukseen voidaan vielä niin sanottuja pop rahoja laittaa ja korvamerkitä koska se on tärkeätä ja se menee juuri siihen mihin se on osoitettu ja vahvistaa sitä perusopetusta eli kaikkia niitä hyviä hankkeita pystytään edelleen tuottamaan ja toimittamaan

lukekaa tarkkaan tämä hallituksen ohjelma

puhemies

kyllä tämä on työkalu myöskin siinä miten oppilaitokset voivat kehittää omaa koulutustaan ja opetussuunnitelmiaan

minun mielestäni tämä kyllä aika hyvin selkeyttää tätä kovin kovin kirjavaa kenttää mikä tutkintojen välillä on

mutta se mitä itse pidän äärimmäisen tärkeänä kun tässä puhutaan liikkuvuudesta ja muista pätevyyksistä on se että meillä suomessa edelleen jatkossakin pidetään yliopistossa perustutkintona maisterin tutkintoa eli ylempää korkeakoulututkintoa eikä lähdetä sitä madaltamaan vaikka muualla euroopassa veden sekaan

keskustelu on päättänyt voimistelusta ehdotus vastaa siellä ja sivistysvaliokuntaan käyty keskustelua vain yhtenä päivänä stkssa kymmenesosia kuin myös neuvosto ehdottaa se lähetettäisiin liikennevaliokunta

mikä nyt tuemme suostu ehdotus hyväksytään se kanditutkinto on keskellä kristksi yhdestoista sija kuin myös neuvosto tiedottaakseen saman tien lähetettäisi

päätynyt kuin myös nostoyritys ostaisi ole vieläkään valiokunta o

yleinen

olen samaa mieltä edustaja auton kanssa siitä että pääsykokeista ei saa luopua kokonaan koska aina voi tulla tilanne että epäonnistuu ja meillähän ei kuitenkaan saa olla tässä järjestelmässä pussinperiä ja pääsykoe on yksi sellainen keino jolla voi osoittaa sitten sen motivaation ja osaamisen ja halun opiskeluun

pääsykokeita on koko ajan kehitetty niin että ne mahdollisimman tarkkaan voisivat vastata sitä että soveltuvuus sille tulevalle alalle olisi mahdollisimman hyvä ja motivaatio kohdallaan

tämä on tämmöinen jatkuva prosessi tämä jatkuu

mitä tulee tähän toiseen kysymykseen minkä edustaja heinonen kysyi että jos on ottanut jonkun paikan vastaan niin voiko sitten vielä vaihtaa tiedekuntaa esimerkiksi lääkis menee lukemaan fysiikkaa voiko ottaa sitä fysiikan paikkaa matikan paikkaa vastaan jos sitten ei enää pääse vaihtamaan tiedekuntaa

sen takia valiokunta halusi kiirehtiä kovasti tätä toista vaihetta koska tässä toisessa vaiheessa mietitään näitten muitten hakijoitten tiedekuntaa vaihtavien tai tutkinnon jo suorittaneiden hakeutumista ja heidän pitäisi olla ihan samanlaisessa yhdenvertaisessa asemassa kuin ovat nämä ensikertalaisetkin

tämä on hirveän vaikea asia tehdä käytännössä vaikka se paperilla näyttää erinomaisen helpolta

sen takia voi olla että yksikään korkeakoulu ei vielä ole lähtenyt tähän kiintiöajatteluun tässä vaiheessa mutta toisessa vaiheessa sitten katsotaan asia paremmin

arvoisa puhemies

on hienoa että tarkastusvaliokunta lähti tutkimaan lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tässä on vielä hyvät laskelmatkin paljonko se yhteiskunnalle maksaa

ja sitten tämä lastensuojelu on kans yksi ongelma mitä pitäisi kyllä todella nyt perata ja ruotia mitkä ne syyt ovat ja miksi se ei toimi onko vika laissa vai missä on vika mutta se on hyvin vakava asia

me päädyimme siihen tulokseen että koska nämä syyt syrjäytymiseen ovat hyvin moninaisia niin silloin ei lääkekään voi olla yksinkertainen vaan pitää olla monenlainen repertuaari erilaisista lääkkeistä

minä uskon että meillä on yksi vika tässä yhteiskunnassa siinä että me olemme luoneet niin hienoja järjestelmiä että me luotamme ehkä liiaksi näiden järjestelmien toimivuuteen eli tavallaan ulkoistamme tämän vastuun niin että me emme sitten välttämättä huomaa että yksilö saattaakin tippua tästä kyydistä ja silloin meillä ei ole mitään turvaverkkoa joka toimisi joka nappaisi nämä yksilöt kiinni

kyllä se ainoa semmoinen lääke tähän asiaan on se että me aidosti välitämme henkilöistä

kun ulkomaalaisia paljon tulee meidän valiokuntaammekin niin kun puhun varhaisesta puuttumisesta niin onhan hyvin mielenkiintoista että kaikki eivät välttämättä ymmärrä mitä sillä tarkoitetaan

me tiedämme kyllä mitä pitäisi tarkoittaa ja se on varmasti sitä että me huomaamme lasten ongelmat ja me tartumme näihin ongelmiin ja haluamme nopeasti ne ratkaista

meidän sivistysvaliokuntamme silloin lausui toimenpide ehdotuksiksi muun muassa sitä että muutetaan esimerkiksi kouluterveydenhuollon lainsäädäntöä silleen että annetaan selkeät normit kouluterveydenhuollon riittävästä henkilöstömäärästä ja sehän sitten tulikin asetuksella

myöskin on todettu että koska tämä syrjäytymisprosessi on hyvin pitkäaikainen lapsilla ja nuorilla niin jo siellä neuvolassa saatetaan nähdä nämä oireet ja esimerkiksi terveydenhoitajat siellä sanovat että varhainen vuorovaikutus on yksi metodi millä he löytävät nämä ongelmat

vistbackalle sen mitä itsekin ajattelin sanoa enkä sitä nyt sitten lähde toistamaan joten uskon että yrittäjänaisten keskusliiton toiminnanjohtaja on ihan samaa mieltä nyt talousvaliokunnan mietinnön kanssa

toiseksi me sanoimme että pitää saada opiskelijahuolto kuntoon

no nyt juuri ennen joulua saatiin uusi opiskelijahuoltolaki ja myöskin siinä yhteydessä me korjasimme näitä salassapitosäännöksiä ja niiden salassapidettävien tietojen siirtämistä sähköisesti

kallikselle haluan todeta että kyllä se vaan nyt niin on että opiskelijan on ihan pakko halusi tai ei tehdä sitä työtä koska on pakko asua jossain maksaa vuokra on pakko syödä on pakko vaatettaa itsensä vaikka se opiskeluaika olisi kuinka lyhyt

tähän mennessä ei laki ollut tuntenut sellaista että voidaan sähköisesti siirtää salassapidettäviä asioita mutta me korjasimme senkin

sitten väitän että lainsäädäntö ei ainakaan salassapitosäännöksien osalta ole esteenä siellä missä on koulupuoli osallisena koska niitä on korjattu tässä pitkän aikaa

onhan siinä sitten katto kuinka paljon opiskelija saa ylipäätään käydä töissä ilman että sitten opintotuki menee

ongelma on vain se että ammattilaiset eivät välttämättä sitten uskallakaan jakaa sitä tietoa vaikka laki näin velvoittaisi

mutta meillä on nyt täällä agendalla ollut koko ajan tämä opintotukiasia ja sitä yritetään parantaa edelleen ei se vielä ole riittävä monessakaan suhteessa

sitten me sanoimme silloin että vaikka meidän järjestelmämme sanoo että lasten ja nuorten pitää päästä sosiaali ja terveyspalvelujen piiriin niin meidän pitää katsoa että he kuitenkin myös käytännössä pääsevät välittömästi

sanoimme että mitä pienemmistä koululaisista on kysymys sitä lähempänä fyysisesti pitää sen palvelun olla mieluimmin saman katon alla

kuten täällä puheenvuoroissa on paljon sanottu niin se on kyllä se ainoa keino millä me nappaamme kiinni peruskoulun jälkeiset koulupudokkaat saattaen vaihdettava etsitään henkilökohtaisesti oikea paikka meillä niitä paikkoja erilaisia muotoja on kehitetty vaikka kuinka paljon

opintojen ohjausta on lisättävä opetusryh mien koon on oltava pieni ja nyt kun tätä opetusryhmäkokorahaakin aiotaan viedä pois niin siinä voi ollakin yksi seuraava kohta jota voidaan sitten katsoa etteivät opetusryhmäkoot kouluissa ja luokissa kasva

sanoimme myös että varhaiskasvatus pitää liittää hallinnollisesti opetus ja kulttuuriministeriön puolelle ja nythän sekin on liitetty

sanoimme myöskin että sivistysvaliokunta tukee romaniasiain neuvottelukunnan valtioneuvostolle tekemää esitystä että käynnistetään kokonaisvaltaisen romanipoliittisen ohjelman valmistelu

olemme myös valiokunnassa seuranneet koko ajan että nämä myöskin tapahtuvat ja jatkossakin aiomme seurata se asia on meillä koko ajan auki juuri siitä syystä että tällä vakavalla seuraamisella pääsemme sitten myöskin toivottavasti parempiin lopputuloksiin

kiitoksia kunnes käydään debatti osuuteen vei painikehä pystyyn nouseminen enintään yksi minuutti on arvoisa puhemies

edustaja ahosola vastus pu puhemies haluan kiittää sekä opetusministeriä että kulttuuriministeriä koska teidän hyvän työnne pohjalta on ollut helppo sekä meidän sivistysvaliokunnan että varmasti sivistys ja tiedejaoston toimia tässä

tärkeitä asioita on tehty paljon opetuspuolella kaikki koulutusasteet uudistetaan mutta ei jätetä kuitenkaan kenttäväkeä yksin vaan annetaan myöskin lisärahoitusta ja se on hyvä se

yhtenä kohtana toivoisin jatkossa kun opetusryhmäkokoja pienennetään perusopetuksen puolella että ne rahat voisivat jollain tavalla tulla joko valtionavustuksina tai yleensä hankerahoituksena jotta tämä kohdentuminen olisi kunnissa parempaa

täytyy vielä todeta liikunnan osalta se että rahaa on tullut niin erinomaisen paljon että suomalaisten liikkuminen ei nyt todellakaan ole enää alas

edus tajaa kerola rahasta kiinni

arvoisa puhemies

kreikan eurolle ei voida tehdä eutanasiaa vetää letkuja irti ja jättää kreikkaa oman onnensa nojaan vaikka kuinka haluaisikin

kreikka on kaukana suomesta mutta se vaikuttaa kuitenkin suoraan meidänkin maamme taloudelliseen tilanteeseen

näiden tulisi olla viranomaisen hyväksymiä itsenäisiä ja riippumattomia kuvaohjelman luokittelijoita

luokittelu tulee koskemaan kaiken tyyppisiä kuvaohjelmia eli elokuvia televisio ohjelmia ja pelejä sekä kaikkia kuvaohjelman tarjoamisen tapoja eli elokuvateatteriesityksiä tallennelevitystä televisiolähetyksiä ja esimerkiksi internetissä saatavilla olevia tilausohjelmapalveluja

kyllä vika on myöskin muissa euroopan unionin maissa kun on katsottu läpi sormien kreikan aikaisempia temppuiluja

sivistysvaliokunta katsoo että uusi laki mahdollistaa entistä paremmin lasten turvallisuuden valvomisen audiovisuaalisessa mediamaailmassa

yhdistämällä oikeudellinen sääntely ja itsesäätely voidaan saavuttaa nykyistä huomattavasti kattavampi järjestelmä mikä on lasten suojelun kannalta erittäin tärkeää

kreikka on kyllä todellakin kovan paikan edessä mutta uskon että ylpeä ja sinnikäs kreikkalainen kyllä selviytyy vaikka varmasti siihen menee ainakin vuosikymmen

kreikalla ei kerta kaikkiaan ole muita vaihtoehtoja mutta ei myöskään ole suomella

sivistysvaliokunta on tehnyt säännösmuutoksia muun muassa oikeusturvan lisäämiseksi ja kuvaohjelman luokittelijan rikostaustan selvittämiseksi

arvoisa puhemies

tässä on käsittelyssä hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

tämän tyyppisessä lainsäädännössä jossa on otettava huomioon niin sananvapaus kuin mahdollisuudet lasten suojelemiseksi haitallisilta ohjelmilta on aina kysymys tasapainon etsimisestä

valiokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa tämän lakiehdotuksen hyväksymistä

perustuslaki suojaa jokaiselle sananvapauden mutta sallii sen rajoittamista lasten suojelemiseksi

se lisää arviointitoiminnan ennakoitavuutta koordinaatiota ja suunnitelmallisuutta

yleissopimus velvoittaa takaamaan sananvapauden mutta lapsella on oikeus tulla suojelluksi ikä ja kehitystasolleen haitalliselta aineistolta

nykyisessä mediamaailmassa ei ole mahdollista lainsäädännön keinoin suojata lapsia täydellisesti heidän kehitykselleen haitalliselta ohjelmistolta

hallituksen esityksessä otetaan huomioon muuttuva mediaympäristö ja niiltä osin kuin on mahdollista pyritään löytämään keinoja suojella lapsia heidän kehitykselleen haitallisilta ohjelmilta

valiokunta painottaa että uuden lainsäädännön myötä on entistä tärkeämpää panostaa mediakasvatukseen sekä korostaa perheiden vastuuta kontrolloida lasten mediankäyttöä

arvioiden avulla saadaan palautetta ja sen mukaan sitten edetään

tämä esitys jakautuu tavallaan kahteen osaan sillä tavalla että koulutuksen arviointi hevosen tallin etu on arviointineuvosto toteuttaisi koulutuksen ulkopuolisia arviointeja

mediakasvatus ja medialukutaidon kehittäminen alan itsesäätelyn ohessa on oleellinen tapa suojella alaikäisiä haitalliselta materiaalilta

tämä koulutuksen arviointineuvosto on riippumaton asiantuntijaelin joka on opetusministeriön yhteydessä ja se päättää arviointien organisoinnista ja tuloksista

globaalissa mediakentässä kansallisia rajoja ei ole joten lapsille nuorille ja heidän kasvattajilleen on tiedotettava mediatarjonnasta sen mahdollisuuksista ja valvonnasta yhdenmukaisin keinoin

sitten toiseksi opetushallitus puolestaan tekee kansallisia oppimistulosten seuranta arviointeja kerää siis niistä oppimistuloksista tietoa ja analysoi myös tätä tietoa

valiokunta painottaa sitä että uuden lainsäädännön myötä on entistä tärkeämpää panostaa mediakasvatukseen ja korostaa perheiden ensisijaista vastuuta kontrolloida lasten mediankäyttöä

kymmenen vuoden ajan jonka olen ollut täällä eduskunnassa yliopistoista on jatkuvasti tullut paljon huutoja siitä että nykytila ei ole tyydyttävä ongelmia on paljon parannusta kaivataan ja tällä lainsäädäntömuutoksella parannusta nyt tulee

arvokasta mediakasvatustyötä tehdään jo eri puolilla ja tuleva mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskus voi koordinoida kaikki hankkeet ja laatia yhtenäisiä viestejä alalle

paikalliset koulutuksen järjestäjät voivat tehdä itsearviointia ja tarkastella omaa toimintaansa

hallituksen esitys lähtee siitä että alan toimijat ja viranomainen kehittävät yhteistyössä kuvaohjelmien tarjoamiseen liittyviä käytäntöjä ja itsesäätelytapoja

nyt nuorten tutkijoiden ura ei etene tulevaisuudessa tulee neliportainen tutkijakoulutus

opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman tätä arviointia varten ja valiokunta pitää tärkeänä että edelleenkin kuten tähänkin asti ministeriö tekee sen suunnitelmansa yhteistyössä koulutuksen arviointineuvoston korkeakoulujen arviointineuvoston opetushallituksen ja muiden keskeisten tahojen kanssa

nyt opiskelijoiden mahdollisuudet valmistua tavoiteajassa takkuilevat tulevaisuudessa opiskelijoiden ja opettajien välistä lukumääräsuhdetta parannetaan

nyt opetuksen laatua on moitittu tulevaisuudessa korostetaan pedagogista osaamista

valiokunta pitää lastensuojelun kannalta tärkeänä että sopimus muutettaisiin uuden lain yhteydessä koskemaan yhdenmukaisesti kaikkia viikonpäiviä

muutosta siis tarvitaan

se on välttämätöntä

lasten suojelemiseksi ei ole tarpeen että satunnainen kuvaohjelmien tarjoaminen olisi laissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden piirissä

me olemme kaikki tässä salissa samaa mieltä tästä asiasta

yliopistot päästetään nyt vapauteen valtionhallinnon byrokraattisista koukeroista tilivirastoina

kuvaohjelmien tarjoajien näkökulmasta on puolestaan kohtuullista ettei satunnainen kuvaohjelmien tarjoaminen velvoita maksamaan veroluonteista valvontamaksua

uusi yliopistolaki on vapaan eduskunnan lahja vapautuville yliopistoille ja tässäkin tapauksessa niin kuin monessa muussakin käy niin että lopussa kiitos seisoo

yksi tärkeä muutos liittyy kuvaohjelman luokittelijaksi hakeutuvan rikostaustan selvittämiseen

perustuslakivaliokunnan lausuntoon yhtyen sivistysvaliokunta ehdottaa säännöksiä täydennettäväksi siitä millä tavoin mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskus hankkii hallituksen esityksen perusteluissa mainitut tiedot henkilön syyllistymisestä sellaiseen rikokseen joka osoittaa hänet sopimattomaksi toimimaan kuvaohjelmaluokittelijana